mutta sellainen kuvitelma ei pitkän päälle toimi jota tuolla vasemmalla elätellään että viime kädessä nämä valtion menot voidaan rahoittaa verotuksella ja jos eivät verot riitä niin korotetaan veroja sellainen kuvitelma ei pitkän päälle

mutta tosiasiaksi vaikka aika ikäväksi semmoiseksi jää että vakiintuneeksi on katsottu sellainen tulkinta suomessa että ensimmäinen säkeistö ei loukkaa uskonnonvapautta mutta sitten kun mennään sinne toiseen säkeistöön ja kun siellä sitten ilmeisesti mainitaan herramme jo ainakin ensimmäisen ehkä useammankin kerran niin sitten siitä on tullut ongelma

euroopan unioni on myös talousyhteisö ja me olemme valmiit erittäin koviin otteisiin niitä unionin jäsenmaita kohtaan jotka eivät mielestämme hoida talouttaan oikealla tavalla mistä myös seuraa vahinkoa muille jäsenmaille

en yllättynyt henkilökohtaisesti siitä että esimerkiksi kreikassa ja eräissä muissakin maissa äärilaidat äärivasemmisto ja äärioikeisto menestyivät eurovaaleissa

mutta kuten täällä muun muassa edustaja hirvisaaren puheenvuorossa hyvin selvästi kävi ilmi tämä muutos ja nämä muutkin lievennykset tässä perustuvat euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin ja tulkintakäytäntöön

siinä ei mielestäni kenelläkään ole perusteltua syytä kokea tulleensa sukupuolen perusteella syrjityksi sanan varsinaisessa mielessä vaikka sukupuolen perusteella joku saa alennusta osana urheiluseuran tai yrittäjän markkinointitoimintaa

eli verotus ei ole se keino millä suomi nousee vaan työnteko ja yrittäminen on se keino

kun nämä puolueet tarjoavat lääkkeeksi taloudellisiin ongelmiin esimerkiksi kreikassa sitä että jätetään velat maksamatta ja jätetään ongelmat velkaa antaneiden maiden veronmaksajien niskaan niin tämä on näiden maiden äänestäjille varmasti mieluisampi viesti kuin euroopan keskuspankin komission ja kansainvälisen valuuttarahaston niin sanotun troikan lääkkeet

eduskunta ottaa nyt askeleen eteenpäin kohti tupakoimatonta ja savutonta suomea mutta haluan vielä tässä keskustelun lopuksi osaltani asettaa tavoitteita jo seuraavalle uudistukselle

sen lisäksi että unioni on talousyhteisö se on myös arvoyhteisö ja sen arvoihin kuuluu vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen yleensäkin ihmisoikeuksien kunnioittaminen

arvoisa herra puhemies

pitää sanoa että toisin kuin edustaja hirvisaari minä en ole pitänyt enkä pidä nytkään suomea minään sananvapauden takapajulana enkä oikein ole innostunut siitä että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkemykset otetaan eräänlaisena jumalan sanana

ei siitä sen enempää

edustaja maijalan puheenvuoro alkioineen siitä miten lapset ovat juuri keskustalle erityisen tärkeitä ja arvokkaita pakotti minut sellaiseen ikävään kommenttiin että lapset ovat ilmeisesti keskustalle niin tärkeitä että te haluatte heille jättää mahdollisimman paljon velkaa meidän sukupolvemme jälkeen

olen erittäin iloinen että korkeasti kunnioitettu entinen puhemies edustaja heinäluoma otti esille tämän kysymyksen politiikan ja juridiikan rajoista ja siitä että tällä juridiikalla voidaan joutua tilanteeseensa mentyä väärin jos

mielestäni tätä uudistustyötä on jatkettava ja niin kuin sanoin uskon että nimenomaan nuorison tupakoinnin aloittamisen kannalta olisi merkitystä sillä että seuraavassa askeleessa todellakin mentäisiin näihin brändittömiin tupakka askeihin

aivan samalla tavalla meidän pitää euroopan unionin puitteissa olla valmiita hyvinkin koviin otteisiin niitä unionin jäsenmaita kohtaan jotka omien vähemmistöjensä kohdalla kuten juuri romanivähemmistön kohdalla eivät kunnioita näiden vähemmistöjen oikeuksia oikeutta kunnolliseen toimeentuloon sosiaalisiin palveluihin ja niin edelleen

erinomainen asia että hallitus sitä esittää korotettavaksi ja on sitoutunut koko vaalikauden mittaan vuosittain sitä korottamaan ja korotus saisi olla jopa kaavailtua suurempi

ja meillä on varmasti tuolla tasa arvovaltuutetun toimistossa ja vähän muuallakin tämmöisiä tasa arvofundamentalisteja jotka pitävät huolen siitä että ne yrittäjät jotka tämän lain voimaantulon jälkeenkin edelleen tarjoavat naisille halvempaa sisäänpääsyä ravintolailtaan tai risteilylle varmasti poltetaan tällaisesta lainvastaisesta menettelystä

ne ovat vaatineet näiltä mailta omia toimia valtiontaloutensa tasapainottamiseksi kilpailukykynsä kohentamiseksi ja kaiken kaikkiaan taloutensa kuntoon saattamiseksi

eli moitteita näiden kiitosten jälkeen annan siitä että vieläkään yleisradio ei ole tällä tavoin oman suomettumisroolinsa kimppuun käynyt

enää se ei olisi ehkä niin coolia olla sitten tupakoitsija kun ei voisi niitä merkkejä kehua ja niiden merkkien välillä tehdä houkuttelevammaksi sitä tupakointia

mutta puhemies näihin eräisiin aikaisempiin puheenvuoroihin mennäkseni

se tuottaa valtiolle lisää tuloja mutta ennen kaikkea kun tupakan hintaa viritetään riittävän korkealle se tehokkaammin estää uusia lähinnä nuoria ihmisiä aloittamasta tupakanpolttoa

emme varmasti edustaja heinäluoman kanssa kaikista rajankäynneistä voi olla samaa mieltä mutta jo se on hyvä asia että eduskunnassa laajemmin herätään miettimään sitä asiaa kuinka laajalle näiden parin kolmen valtiosääntöoppineen valta tässä on itse asiassa asettumassa kun on kyse siitä mitä eduskunta saa tehdä ja mitä eduskunta siis suomen kansan luottamusta nauttiva ylin valtioelin ei saa tehdä ja on hyvä että tätä on ruvettu pohtimaan

täällä edustajat vehkaperä ja nyt myös maijala ovat väittäneet että joko pääministeri stubb tai sitten ministeri ilmeisesti ministeri huovinen on kehottanut vähätuloisia lapsiperheitä menemään toimeentulotukiluukulle

siitä olen ollut yllättynyt että suomessa esimerkiksi sdpn uusi puheenjohtaja on vaatinut esimerkiksi kreikan osalta kurjistamispolitiikan lopettamista ja elvyttävämpää politiikkaa

tässä on siis kyse siitä että jos joku todiste on saatu lainvastaisesti jopa rikollisesti niin voiko tällaista todistetta käyttää

rupeaa olemaan viimeiset hetket näinä vuosina jolloin silloisia päättäjiä ovat ne sitten silloisia poliitikkoja tai yleisradion johtohenkilöitä voidaan haastatella

eli tämä laki valitettavasti juuri tässä mielessä koskee suomea kun taas ehkä joissain muissa vähän erilaisen kulttuurin maissa tällaisiin asioihin ei käytännössä edes puututa

en oikein ymmärrä miksi todellakin sen jälkeen kun taloyhtiössä on päätetty että taloyhtiössä ei saa parvekkeella tupakoida siitä pitää sitten vielä hakea kunnan päätös joka niin kuin huomattiin on sidottua harkintaa miksi vaivata tällä asiassa sitten kunnan virkamiehiä

ratkaisu esimerkiksi romanien lohduttomaan tilanteeseen ei voi olla se että romaniasta tullaan suomeen kerjäämään

arvoisa herra puhemies

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä mainitut esimerkit vihapuhe ja väkivaltaan yllyttäminen eivät sinänsä oikeastaan sovellu ehdotettujen kriminalisointien perusteluksi ottaen huomioon myös sen että vihapuhe voi tulla nykyisin rangaistavaksi kansanryhmää vastaan kiihottamisena ja väkivaltaan yllyttäminen julkisena kehottamisena rikokseen tai joissakin tapauksissa laittomana uhkauksena joihin kaikkiin sisältyy vankeusuhka

näin ollen te ette tarjoa vaihtoehtoja te tarjoatte pelkkää humpuukia kun annatte suomen kansan ymmärtää että voisimme selvitä ilman vaikeita ja kipeitä säästöjä

näin he eivät ole tehneet eikä tällaista väärää todistusta pidä antaa

huomaan maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä että siellä on kuultu muun muassa juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston edustajia tästä asiasta

onkohan puheenjohtaja rinne tullut loppuun saakka miettineeksi sitä että tämä elvyttäminen siellä ja niin sanotun kurjistamispolitiikan lopettaminen tapahtui se sitten yhteisten takausten muodossa tai ekpn kautta tarkoittaa lisää yhteistä vastuuta kreikan talouden ongelmista ja yhteistä vastuuta näin ollen myös suomalaisille veronmaksajille

päinvastoin siinä annetaan tuomioistuimen laaja harkintavalta asian suhteen mutta siinä kuitenkin tuodaan nyt tämä ajatus suomalaiseen oi keusjärjestykseen

pääministeri stubb sanoi välikysymyskeskustelussa ja ymmärtääkseni ministeri huovinen sanoi saman asian tässä keskustelussa että lapsilisäleikkaus ei vie sentinkään euroa kaikkein pienituloisimmilta lapsiperheiltä koska kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet ovat toimeentulotuen asiakkaita ja kun toimeentulotuessa otetaan kaikki tulot myös lapsilisät huomioon niin kun lapsilisä pienenee toimeentulotuki vastaavasti suurenee

tätä voitte tykönänne miettiä

arvoisa herra puhemies

jos molempia ei voida kohentaa niin todellakin hyvin monessa tilanteessa toimivat palvelut ovat tärkeämpiä kuin tulonsiirrot

haluan aivan lopuksi toistaa sen minkä sanoin eli toivon että hallituksen piirissä tämä eduskunnan voi sanoa yhteinen näkemys mikä tässä keskustelussa on tullut esiin otetaan huomioon ja siellä eun pöydissä kun tällaisia asioita käsitellään ja säädetään pidetään järki mukana eikä tehdä säädöksiä jotka suomessa ja suomesta katsottuna näyttävät ennemminkin näpertelyltä ja jopa pelleilyltä

oajn kehittämispäällikkö nina lahtinen kirjoittaa eilisessä helsingin sanomissa otsikolla säädetään lakeja jotka auttavat nuoria

yhteiskuntasopimus on todella tärkeä suomelle jotta saamme kilpailukykyä vahvistettua ja sitä kautta työllisyyttä vahvistettua

kun työ joihin ja yrittämisen verotus päiseltä työnteko ja yrittäminen on niin keskeistä suomen talouden kasvun ja sitä kautta työpaikkojen synnyn kannalta ja myös hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen säilyttämiseksi niin minä yleisellä tasolla ja pidemmällä aikavälillä haluan puhua kyllä työnteon verottamisen keventämisen puolesta

eli mitä odotan

sen vuoksi ihan selvyyden vuoksi totean että valiokunnalla on varmasti parempi käsitys kuin minulla tilanteesta suomessa juutalaisen yhteisön osalta

odotan analyyttistä ohjelmaa tai ohjelmia siitä miksi tehtiin esimerkiksi näin naapurissa ohjelma joka oli siis kaikkien tietojen mukaan valhetta

kun olen seurannut julkista keskustelua niin huomasin että eräs valtiosääntöoppinut tai niitä oli itse asiassa kaksi kirjoitti siitä että kun sana talous esiintyy niin monta kertaa uudessa hallitusohjelmassa mutta sanat ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät esiinny niin sekin on jo ongelma

mielestäni taloyhtiön päätös riittää ja jos meillä on tässä yltiölegalistinen perinne niin luulen että aika olisi sille että taloyhtiö voisi asiasta päättää koska kuten edustaja heinonen sanoi taloyhtiö tekee monia muitakin päätöksiä jotka koskevat yksilön oikeuksia siinä yhtiössä

jos me ajattelemme esimerkiksi lapsiperhettä niin useassa tilanteessa tärkeämpää on se että esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu pelaa paremmin kuin se että lapsilisää korotetaan

mutta minulla on se käsitys että juutalaisen yhteisön piirissä ei suomessa teurasteta eläimiä tänä päivänä

painostiko joku

voisiko vaikka vara arhinmäki pekonen tai joku muu sieltä kertoa mikä talouden tutkimuslaitos on kertonut että tällainen kilpailukyvyn vahvistuminen ei muka lisää työllisyyttä

arvoisa herra puhemies

vaikka olen surullinen näiden kriisimaiden tilanteesta vain ne itse voivat tehdä tarpeellisia ja riittäviä toimia oman tilansa

onkohan näille herroille tullut mieleen että jos ei ole talous kunnossa niin ei siellä kyllä sitten paljon oikeuksistakaan ole kyse

selvyyden vuoksi totean kuitenkin että se ymmärtääkseni perustuu täysin käytännöllisiin syihin

jos me ajattelemme sairaita niin yleensä heille paljon tärkeämpää on se että terveyspalvelut pelaavat paremmin kuin se että sairauspäivärahaa korotetaan

yleiskeskustelu päättyi

eilen illalla kun käsittelimme näitä ulkomaalaislain muutosesityksiä kiinnitin huomiota siihen miten me joudumme näiden lakien yhteydessä melkein jokaisen lain osalta lähettämään asian perustuslakivaliokuntaan jossa siis pyritään arvioimaan ovatko lakiehdotukset vastoin meidän perustuslakiamme

koska suomessa vuosikymmeniä on tehty työtä sen puolesta että kenenkään suomessa ei tarvitse kerjätä henkensä pitimiksi niin onhan se hölmöä että sitten sallimme että muista maista tullaan suomeen kerjäämään

valiokunta kuitenkin korostaa tarvetta ottaa mainittujen törkeiden tekomuotojen soveltamiskäytännössä huomioon euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö vankeusrangaistukseen tuomitsemisessa

liian tiukka tietosuojalainsäädäntö tai sen tulkinta haittaa tai estää vakavissa vaikeuksissa olevien lastemme ja nuortemme ajoissa tapahtuvaa auttamista

tämän lihan kysyntä on suomessa ilmeisen vähäistä ja tämä kysyntä pystytään täyttämään tuomalla tätä juutalaisen teurastustavan mukaisesti teurastettua lihaa muualta suomeen

ihmisoikeuksillahan tänä päivänä ei kyllä tuossa selonteossa mutta monesti täällä lainsäädännössä tarkoitetaan nimenomaan syytetyn epäillyn vangitun eli rikoksesta syytetyn ihmisoikeuksia

keskusteluun on päätettävä asia lähetetään talousvaliokuntaan

pitää sanoa että mielestäni ed

mitä tulee sitten siihen että aktn puheenjohtaja on sanonut että tämä on mafiamaista kiristämistä niin hän ainakin puhuu asiasta jonka hyvin tuntee

tämä on se asia jonka sekä pääministeri stubb että ministeri huovinen ovat halunneet todeta eikä kumpikaan heistä eikä kukaan mistään hallituspuolueesta ole toivottanut lapsiperheitä toimeentulotukiluukulle

södermanin todistelu millä hän osoittaa että kansalaisten ihmisoikeuksia todella jos ei loukkaa niin ainakin pahasti uhkaa se jos tällaista nyt syntyvää sormenjälkirekisteriä voidaan käyttää törkeiden rikosten selvittämiseen ei ollut kovin vakuuttavaa

kolmanneksi haluan sanoa että minun mielestäni meidän hallituspuolueiden edustajien ei kannata tässä aivan viimeisen päälle vannoa että on hienoa kun tällä vaalikaudella vältyttiin lapsilisien leikkaukselta

milloin tietosuojasta on tullut tärkeämpi asia kuin lasten terveydestä tai jopa hengestä

ja nyt taas tässäkin koetaan että syytetyn kannalta oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ehkä riittävän hyvin toteudu jos käytetään häntä vastaan lainvastaisesti hankittuja todisteita

sivumennen sanoen on mielenkiintoista että silloin kun lapsilisiä korotettiin täällä pidettiin hirveä meteli yli puoluerajojen siitä että on se niin väärin että lapsilisien korotus otetaan toimeentulotuessa huomioon koska kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet eivät näin ollen välittömästi hyödy lapsilisän korotuksesta

tämä että yhä enemmän yleensäkin esityksiä sinne lähetetään on jo pitkään merkinnyt sitä että perustuslakivaliokunta on sellainen työleiri että epäilen valiokunnan jäsenten mahdollisuutta asianmukaisesti perehtyä kaikkiin siellä käsiteltävinä oleviin asioihin

kuten varsinaisessa puheenvuorossani aikaisemmin totesin tämä nykyinen lainsäädäntö jossa edellytetään samanaikaisuutta sekä kurkun viiltämisen että päähän pulttia ampumalla suoritetun tainnuttamisen välillä näin olen ymmärtänyt takaa kyllä sen että kaikkien eri kilpailevien tulkintojenkin mukaan eläimille ei aiheuteta tarpeetonta kärsimystä

puheet siitä että laitetaan siru korvaan ja muuta jätän tulevaisuuden fantasioiden varaan

ratkaisu esimerkiksi bulgarian romanien lohduttomaan köyhyyteen ja toimeentulo ongelmiin ei ole se eikä saa eikä voi olla se että tullaan suomeen aika ajoin hakemaan poliittista turvapaikkaa ja tätä kautta saadaan taloudellista tukea joka tuki meidän rahoissamme on hyvin pieni mutta heidän rahoissaan riittävä motivoidakseen näitä ihmisiä tulemaan suomeen turvapaikanhakijoiksi

aiotteko käydä läpi opetusministeriön hallinnonalan lainsäädännön sekä sen mitä olette tänne esittäneet että muun jotta nämä tietosuojasta johtuvat ongelmat voitaisiin korjata

me olemme tilanteessa jossa esimerkiksi tämä pakolaiskriisi tulee tuottamaan satoja miljoonia enemmän menoja valtiolle lähivuosina kuin mitä olemme budjetoineet ja ajatelleet

esimerkkinä nyt tämä esillä oleva tapaus

siellä on joku tyttö raiskattu mutta sitten poliisi tekee jonkun muotovirheen esitutkinnassa esimerkiksi kotietsinnän väärin perustein ja sitten oikeus toteaa että tätä todistetta ei saa käyttää ja tämän tytön raiskaaja ja ehkä surmaaja kävelee vapaana ulos oikeusalista ja sitten oikeustalon edessä tytön isä ampuu tämän surmaajan kuoliaaksi tai clint eastwood tulee hoitamaan homman

toisena esimerkkinä se että korkein oikeus joutui palauttamaan niin sanotun glo hotellin huumejutun takaisin alioikeuden käsittelyyn kun ei ollut riittävän selvästi osoitettu että syytetylle joka oli siis tunnustanut tekonsa ja koko juttu oli selvitetty oli korostettu että hänen ei ole velvollisuus tunnustaa mitään

ja olen sitä mieltä että tällä tiellä kun jatketaan yhä tiukemmin tulkitaan kaikkia säädöksiä yhä laajemmin katsotaan että niissä on perustuslaillisia kysymyksiä ongelmia niin se johtaa siihen että yhä enemmän sinne lähetetään lakiehdotuksia mistä seuraa sitten omat ongelmansa

tämä sama toimeentulotukilaskelma jossa lapsilisät huomioidaan tarkoittaa juuri tänä päivänä sitä että kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet jotka ovat toimeentulotuen varassa eivät myöskään kärsi kun lapsilisiä pienennetään

aina kun tässä talossa ja salissa on puhuttu ja säädetty esimerkiksi puhelinkuunteluoikeuksista ja muista on varoitettu näistä orwellilaisista näkymistä yleensä vihreät

keskustelu päättyi

niinpä tämänkin asian yhteydessä vain mainitsen että täällä on kuusi sivua kuusi sivua perusteluja joilla osoitetaan että tämä laki ei olisi perustuslakimme vastainen

pelkästään tarkastelemalla tämän hallituksen esityksen kansainvälistä vertailua huomaa että kyllä me suomalaiset lainsäätäjät olemme aikamoisia hölmöläisiä kun olemme sallineet pitkään tilanteen jossa euroopan unionin muista jäsenmaista tullaan suomeen haetaan poliittista turvapaikkaa ja me käsittelemme viikkotolkulla tai pidemmänkin aikaa näitä hakemuksia samanaikaisesti tarjoamme hakijoille taloudellisen toimeentulon joka heidän mittapuissaan on hyvinkin riittävä

sen sijaan siitä että hän vuosikausia antoi tsekkoslovakiasta raportteja jotka eivät kertoneet totuutta tsekkoslovakian yhteiskunnasta joissa ei kerrottu että tsekkoslovakia on kommunistinen diktatuuri ei kerrottu mitä se kommunistinen todellisuus tsekkoslovakiassa todella on

mutta tämä mitä tässä nyt esitetään ja mitä täällä perusteluissa sanotaan suomen tilanteessa ja olosuhteissa voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä että jos vaikka huumeita tutkiva poliisi kiinnittää jonkun jäljityslaitteen huumekonnien autoon ilman että tuon jäljityslaitteen kiinnittämiseen on asianmukaisia lupia niin voidaan todeta että näin saatuja todisteita näitä huumekonnia vastaan ei saa käyttää

herra puhemies

täällä on monen suulla oppositiosta väitetty että kyseessä on hallitukselta arvovalinta ja että hallitus aivan erityisesti haluaa ruoskia ja kiusata ja leikata lapsiperheitä ja perheiltä

eli tässä asiassa joka perustui myös euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaukseen lähdettiin vähän tällaiseen amerikkalaiseen suuntaan että tutkinnassa tehdyt virheet jotenkin ovat oleellisempia sen jutun ratkaisussa kuin itse aineellinen totuus

ja kun tällä tarkkuudella näitä asioita käsitellään niin pidän itse tätä muodostunutta tilannetta ja näin pikkuhiljaa yhä kiristyvää tilannetta hyvin epätarkoituksenmukaisena

eli sankareiksi nostetaan ihmisiä jotka ovat jossain pienessä tilanteessa jotain pientä positiivistakin osoittaneet mutta se koko heidän vuosikausia kestänyt valehtelunsa tai sanoisiko nyt asioiden peittely ja osatotuuksien kertominen suomen kansalle autuaasti unohdetaan

minun mielestäni oikein on se että jos poliisi tekee kotietsinnän väärin perustein tai kiinnittää jonkun jäljityslaitteen väärin perustein niin rangaistakoon tästä näitä poliiseja sakot tai vaikkapa ankarampikin rangaistus jos tilanne sitä edellyttää

suomessa on ollut tähän saakka ja toivottavasti jatkossakin se käytäntö että aineellinen totuus on se mikä ratkaisee ja mihin pyritään eikä niin sanottu prosessuaalinen totuus

kun tähän nyt sitten perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa ja siellä perustuslakivaliokunnan asiantuntijat käyvät tätä läpi ja löytävät taas jotain huomautettavaa jostakin pilkun paikasta niin taas nämä tulkinnat kiristyvät

maan taloudellinen tilanne vain on sellainen että nekin säästöpäätökset jotka tällä vaalikaudella on jouduttu tekemään ovat pientä sen rinnalla mitä vielä ensi vaalikaudella tullaan näkemään ja luulen että silloin edustaja maijala ja hänen ryhmätoverinsa ovat niitä mukana tekemässä

kuten me tiedämme amerikkalaisista rikoselokuvista jos siellä tapahtuu kotietsinnän tai esitutkinnan yhteydessä joku virhe niin todetaan että jotain ilmiselvää todistuskappaletta ei saa lainkaan käyttää

hallituksen nyt käsittelyssä oleva esitys pyrkii aivan oikein siihen että ennalta ehkäistään näitä perusteettomia turvapaikkahakemuksia joista osa kuten valiokunnan puheenjohtaja tölli kertoi on jo useamman kerran suomesta turvapaikkaa hakeneiden jättämiä

mutta jos me saamme huumekonnia vastaan todisteita joilla me saamme huumekonnat jotka meidän lapsille myyvät huumeita telkien taakse niin minkä takia meidän pitää itse nyt meidän lainsäädäntöön tuoda tämmöinen asia että näitä todisteita ei voisi käyttää

tässä kirjoituksessa nimenomaan kerrotaan miten tietosuoja estää tiedonvaihtoa sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön sekä opetustoimen välillä